tämä vaatii myös meiltä erittäin vakavaa kansallista eheyttä sosiaalisesti oikeudenmukaista veronmaksukyvyn mukaista tapaa selvitä tästä vaikeasta tilanteesta

arvoisa puhemies

vastaanottokeskusten osalta myönteisen päätöksen saaneita ei ollut sillä tavalla ilman kuntapaikkaa kuin nyt

niin kauan kuin tietysti suomessa alkoholia voidaan nauttia ja jos ei kieltolakia tämä eduskunta saa aikaiseksi niin kyllä suljetussa ja valvotussa tilassa nautittu alkoholi on monta kertaa parempi kuin tuolla kaduilla ja kotona nautittu ja niin edelleen

tai harvan asutuksen poliisipalveluissa ministeri holmlund esitti että sotilaita voidaan käyttää näissä asioissa etelä amerikan tyyliin tai jonkun afrikan tyyliin

se asettaa kyllä tälle käsittelylle nyt myöskin erityisiä vaatimuksia

se vaatii myöskin pysähtymistä hallitusoppositio rajat ylittävällä tavalla varmasti lähikuukausina

myös valiokunnan käsittelyn luotettavuus ja uskottavuus edellyttää että mielestäni tätä on tarkasteltava myös niin että kriittiset lähestymistavat saadaan esille huolimatta meidän henkilökohtaisista näkemyksistämme ja mielestäni maa ja metsätalousvaliokunnan on kyllä pyydettävä myös lausunto asianomaisilta valiokunnilta jotka ovat eläintensuojelun ja myöskin eettisten tuotantotapojen kanssa tekemisissä tarkasteltava tätä ei pelkästään tuotantopoliittisena asiana vaan nähtävä se laajemmin

oli erittäin hyvä että kanava lehdessä hiljattain valtiosihteeri raimo sailaskin tämän rehdisti tuo esille todeten sanatarkasti

mutta tämä että nyt ajetaan tällä tavalla valtiosihteerin kanssa poliittisesti alas näitä rakenteita on edesvastuutonta turvallisuusjärjestelmän kannalta ja on turvallisuusviranomaisten ja myös häken oman henkilökunnan kannalta ollut edesvastuutonta jättää heidän näkemyksensä syrjään

laajennetun yhteisvastuun aloite joka suomen puheenjohtajuuskaudella vietiin läpi edellytti että kaikilta jäsenmailta edellytetään yhteisten pelisääntöjen noudattamista suojeluntarpeen toteamista ja rekisteröityä toimintaa myöskin turvapaikanhakijoiden osalta

haluan tuoda tähän keskusteluun erään näkökulman joka oikeastaan yllätti minuakin sosiaali ja terveysvaliokunnassa nimittäin viron matkustajatuonnin osuuden ja sen miten valtiovarainministeriö sillä perustelee näitä lähinnä on päätynyt taimikon veron korotuksen iinu ja veronkorotuksen pienuuksia

ei ole haluttu myöntää että edessä on valintoja jotka voivat olla itsenäisen suomen suvereniteetin kannalta yhtä tärkeitä kuin sotien yhteydessä tehdyt päätökset eun jäsenyys tai talous ja rahaliittoon meno

tämän suomen aloitteen laajennetun yhteisvastuun aloitteen jonka mukaan myöskin eun tuki välimeren maille suuntautuisi perään ei ole näkynyt kyllä ei suuressa valiokunnassa eikä muuallakaan että hallitus olisi huolta kantanut

se olisi edellyttänyt tiettyjen lisämäärien osalta toisenlaista ryhtiä muutosvaatimuskin edetä otahalli minun siis narvasta kun edustajille on saatu unen kaltiokumpu mutta se olisi vaatinut myöskin meidän taholta hallituksen aktiivisuutta

itse asiassa tätä ei voida hoitaa niin että suomen kaltaisen maan osalta poliittista taloudellista itsenäisyyttä hoidetaan siirtämällä meidän budjettivaltaamme kaavamaisesti ulkopuolelle parlamentaarisen kansanvaltaisen järjestelmän

meillä on tilanne kärjistynyt lastenpsykiatriassa ja monien erityisryhmien osalta ja myöskin joka kolmas pitkäaikaistyötön ja joka kymmenes eläkeläinen joutuu jättämään lääkkeensä lunastamatta

kiinnitin huomiota siihen että jokela paljasti että aselupa ja valvontajärjestelmä petti selkeästi ja se ei ollut kunnossa

sanon sen lyhyesti että huonompaan järjestelmään taloudellisen itsenäisyyden osalta ei voida mennä kuin venäjän autonomian aikana tässä maassa taloudelliset asiat pystyttiin päättämään

nämä on kansaneläkelaitoksessa meillä selvitetty

sen takia meidän on pakko puuttua näihin ja myös arvioida sosiaaliturvan tarveharkintaisuus on se sitten lapsilisiä tai lääkekorvauksia

toinen asia on se että keskusrikospoliisi on muun muassa valitettavasti tuonut ilmi että sillä on ollut ruandan aiheuttamia lisämenoja mutta ei mitään erityisiä projekteja nimenomaan tämän vakavan uhan toistumisen torjumiseksi

herra puhemies

silläkin uhalla että meidän sosialidemokraattien esiintyminen alkaa muistuttaa uskonlahkoa eli kilpaa kiitetään ministeri risikkoa ja tunnustetaan uskomme tähän hallituksen esitykseen teen sen

onko oikein edelleen niin kuin ministeri eskelisen luoma käytäntö on että pääomatulot ovat etuoikeutettuja

ymmärrän että nyt kovasti poliisiylijohtaja paateron kanssa aletaan tällaista minun mielestäni tarpeetonta yhden puolueen strategiaa rakennella

tämä on hyvin tärkeä ratkaisu ja toivon mukaan näyttää pikaisesti tietä myöskin jatkotoimiin

eli tämä on sen takia vaan tärkeää että meillä olisi välittömästi pitänyt ryhtyä ennalta ehkäiseviin ja tutkintaa ja järjestelmää korjaaviin toimiin koska oli selvästi osoitettu että tämä ei ollut kunnossa

poliisijohdon kanssa on johdettu poliisia sisäasiainministeriötä myös edellisellä kaudella

sitä perinteistä tavoitetta eli varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumattomien palvelujen ja lääkäripalveluja turvaamista ja myös ajatusta joka siinä laissa on yksilön elinympäristöön kohdistuvasta kansanterveystyön laajemmasta poikkihallinnollisuudesta nyt tämän ministeri risikon esityksen kautta haetaan pirstoutuneessa kuntarakenteessa ja hallintohimmeleitten seassa ja on todella viimeinen hetki

te olette kehyksien osalta ja tuottavuusohjelman osalta tehnyt kovempia sitoumuksia ja tämä on yksi tausta

sitä ei ole koskaan minun määräyksestäni lakkautettu eikä minun tieten vaan minä nimenomaan linjasin sen pysyväksi ja se täytyy sanoa että se onkin mielenkiintoinen asia millä tavalla se on poliisin sisällä siinä tapauksessa tehty

oli erittäin tärkeätä että kokoomuksen kovista haluista huolimatta jossain määrin presidentin valtaoikeuksia ja ulkopolitiikan johtamista turvattiin koska nyt tässä tilanteessa presidentin yhdessä hallituksen yhdessä ulkoministerin kanssa tekemä työ osoittaa selkeästi että kyseessä on turvallisuuslisä suomelle tämän kriisin hoidossa

on viime vaalien jälkeen nimenomaan selvästi nyt suomen hallitus ottanut ja pystynyt vaikuttamaan kasinokapitalismin ja vapaiden markkinavoimien parempaan hallintaan moraalikatokattauksen purkamisella sijoittajavastuun luomisella ja rahoitusmarkkinaveron edistämisellä

olisi pitänyt tiettyjä erikoissairaanhoidon aloja tuoda ainakin isompiin terveyskeskuksiin ja madaltaa tätä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rajaa ja tarkastella enemmän kokonaisuutena hoidon porrastusta ja palvelujärjestelmää

mutta suomen kansallisen edun kuten myös perustuslain kannalta on nyt tärkeätä että valtiovarainministerin linja vahvasti selkeästi voi tulla tuetuksi myös eduskunnassa siinä että suomen veronmaksajat eivät joudu pankkien ja velkaisten maiden takausten maksajiksi

tässä varmaan oli kirkasotsaisuuden ongelmia vähän siellä sun täällä

eli toivon mukaan keskustakin antaa jo rehnille vihdoin rukkaset yhteisvastuun luomisessa perussopimuksen vastaisesti ja toisaalta vältetään myös sellainen järjestelmä jossa suomi joutuisi hakemaan lainanotolle luvan komissiosta

herra puhemies

kun muistaa varkaudessakin aluesairaalan laajennuksen ja pääterveysaseman rakentamisen niin hyvä että lääkärit suostuivat samalle hallintokäytävälle kun sitä rakennushanketta tehtiin

keskustan torjuntavoittojen listalla ovat meidän sokeriongelmat tärkkelysperuna ja eu jäsenyysehtojen yksi tärkeimpiä asioita että kansalliset maakiintiöt maidossa säilytetään

ilmastosyistä ja myös kansantaloutemme ja aluekehityksen näkökulmasta nyt tarvitaan vahvaa valtion panostusta tulevaisuuden energiateknologioihin

meidän metallialan yritysten kasvuohjelmien ja energiateknologiayritysten vientiohjelman ja muun muassa ensimmäisen vaiheen riskirahoituksen varmistamiseen

minusta on ehdottoman tärkeätä että tässä tilanteessa ei anneta perusterveydenhuollon ja kansalaisten perusturvallisuuden hoitoa yksityisten pörssiyhtiöiden kautta tapahtuvaksi

millä tavalla te näytätte nyt että tässä tilanteessa hallitus ottaa vahvan roolin yhtä lailla myöskin uuden akkuteknologian kehittämiskeskuksen perustamisessa metsäteollisuuden eri tuotekehityksissä ja tutkimuspanostusten voimakkaassa tukemisessa

toinen ongelma joka näkyy nimenomaan meidän maatalouden kustannuksissa on edellisen hallituksen kotimaisen lannoiteteollisuuden myyminen pilkkahintaan alehintaan norjalaisille

kyllä tässä asiassa on yhteiskunnallisesti ja kansallisesti pystyttävä poliittiseen konsensukseen ministeri risikon ja myös sosialidemokraattien lähestymistavalla

puhemies

koko meidän metsäteollisuuden perusta pitää pelastaa

pulliainen oli oikeassa että me tarvitsemme kaivostoiminnan säätelyä varten lainsäädäntöä ja erityisesti tähän villin lännen menoon ja toivon että ministeri pekkarisen viittaus muun muassa kansallispuistoihin tarkoittaa laajemminkin yleisten luontoarvojen huomioon ottamista

nyt tarvitaan vahvaa yhteistyön otetta ja samoin myöskin uuden ajan alueellisten ratkaisujen kehittämistä muun muassa bioenergiatoiminnan pohjalta

tässä astutaan tietysti isojen intressien ja taloudellisten etuajattelujen varpaille mutta nyt on se hetki jolloin tämä tie on viimeistään valittava

sitten herra ministeri hallituksen on myös varmistettava valtion omistajuudella ettei tuhota sellaista energiaosaamista kierrätysosaamista jota muun muassa stora ensolla on corenson muodossa varkaudessa

tältä osin tietysti meidän pitää kyllä tunnustaa että eihän tämä kuntarakenne täällä ovat olleet rääkkylät ja muut esillä voi olla näin että on niin kuin betoniin valettu nämä pienet kunnat ja sitten maksetaan hinta mikä tahansa vain siitä että kollaa kestää väärällä tavalla elikkä pidetään kuntarajoja valtakunnanrajan veroisina

hallitus ei voi jäädä sivusta katsomaan käsi lipassa kun tuhotaan sellaista kansainvälisesti ainutlaatuista osaamista jota meidän pitäisi edistää ja kansainvälisesti myöskin tukea

minusta ei ole riittävällä vakavuudella hallituksen taholta vieläkään suhtauduttu siihen että me emme ole minkään tavanomaisen suhdannetaantuman edessä vaan vakavampien taloutta työllisyyttä ja koko hyvinvointivaltiomme perustaa lähiaikoina ravistavien asioiden äärellä

arvoisa puhemies

herra puhemies

pulliainen puuttui erittäin tärkeään asiaan elikkä alueellisesti ja kansallisesti meille on erittäin tärkeätä että me hyödynnämme näitä luonnonvaroja mutta että raaka aineiden hallinnan tulee myöskin olla mahdollisimman pitkälti valtion omistajaohjauksessa ja kansallisessa intressissä

metsäpolitiikka ja metsäteollisuuden toimintaedellytykset on kyllä vakavammin otettava myös kevään aikana ja uuden hallituksen neuvottelupöydässä esille

minä toivoisin kyllä että valtion omistajaohjauksen ja kansallisen näkökulman osalta käytäisiin läpi myöskin valtion vahvempaa osallistumista meidän raaka aineiden varantojemme hyödyntämiseen jatkossa

kyseessä on korvaamattoman erikoissairaanhoidon osaamisen reumahoidon turvaaminen kansallisesti

silloin me varoitimme että maa järisee metsäteollisuuden alla puutullikysymyksen passiivisen hoidon puun saatavuuteen liittyvien epävarmuuksien puun hintapaineiden ja kilpailukykyisen energianhinnan osalta ja valitettavasti näissä tekijöissä on aika paljon ollut kotimaista ajelehtimista

mutta tänä päivänä nimenomaan pitäisi ensimmäisenä kysyä miten tätä valtiontalouden hyvää tilannetta sosiaalisesti ja myös tulevien kasvupanostusten osalta käytetään

itse asiassa tämän kriisin hoitotavat ovat olleet vakavaa ajelehtimista

tässä yhteydessä on tämä hallituksen esitys asetettava koko talouden ja hallituksen tekemien veroratkaisujen ja talouspoliittisten ratkaisujen taustaa vasten

julkisessa hanassa tippuu pisara silloin tällöin ja toinen hana joka on tämä sv järjestelmä juoksee melko täysillä

niin me olemme tehneet muun muassa pikaisesti lastenpsykiatrian sydänlasten lastensuojelun asioissa

toinen oli tämä moraalikatokattaus euroopan rahoitusvakausväline joka tuotiin tänne juhannusviikolla runtattiin ja estettiin sdpn vaatimuksesta huolimatta muun muassa perustuslakivaliokunnan työ mikä oli aika erikoista

on myönteistä että tältä osin hallintovaliokunta on tämän perustuslakivaliokunnan näkemyksen kirjannut elikkä että valtioneuvoston on näiden perussäännösten osalta nostettava ne lain tasolle

tältä osin sosialidemokraatit ovat johdonmukaisesti esittäneet jo tämän vuoden talousarvion käsittelyssä ja keväällä kehyskäsittelyssä selkeitä vaihtoehtoja joissa haluttiin varmistaa talouden pohja kilpailukyvyn työllisyyden ja sosiaalisen turvallisuuden paremmaksi hoitamiseksi

valtiovarainministeri katainen teidän poliittinen valtiosihteerinne veli pekka nummikoski johtaa kilpailutusta hoitanutta kelan hallitusta mikä on kyllä kelan valtiosäännöllisen aseman kannalta erikoinen tilanne

mutta sitten tähän esitykseen sosiaali ja terveydenhuollon rakenteiden kehittämiseen nimenomaan asukkaiden palvelujen turvaamiseksi eheänä kokonaisuutena

kun olen ollut veikko vennamon kanssa yhtä aikaa täällä eduskunnassa niin kuunnellessani timo soinia tuli mieleen että näissä puheenvuoroissa eilen ja tänään alkoi kyllä olla enemmän vaikutteita fidel castrosta neljä on tänään tässä puhevuoronsa pituudessakin

tämä on kuvannut sitä ajelehtimista jota suomi on tehnyt suomalaisen komissaarin varjossa ja vanassa

poliisijohdon merkitys on koko meidän oikeusjärjestelmän ja turvallisuusjärjestelmän kannalta niin keskeinen että olisi syytä ylimmän poliisijohdon osalta arvioida sitä jopa samalla tavalla kuin puolustusvoimien johdon nimittämistä elikkä puolueettomuuden ja riippumattomuuden ja kulloisistakin valtaryhmittymistä ulkopuolisen tarkastelun varmistamiseksi jopa presidentin nimittämismenettely voisi olla paikallaan

tässäkin yhteydessä on todettava että vaikka kuinka hyvät mainostoimistot on ja mediahallinta hyvä niin välittäminen ei hoidu puheilla vaan veronmaksukyvyn ja varallisuuden paremmalla huomioon ottamisella

eurokriisin hoito on ollut jatkuvaa eun periaatteiden rikkomista ja myöskin keskenään tehtyjen sopimusten mitätöintiä

tarvitaan tukea ja valmennusta kuten kiitos ministeri risikon kanssa käytyjen keskustelujen hän on käyttänyt hyvää ilmaisua voimistelussa auttaminen

mutta vakavasti puheen ollen edustaja soini ilman tätä välikysymystä eduskunta käsittelisi eduskunnan valmistelun pohjalta euroopan vakausmekanismia lakia jota pitää käsitellä

siitä nimittäin on kysymys myös silloin kun ollaan niinkin hankalalla alueella kuin keski savossa missä on kolme sairaanhoitopiiriä kaksi maakuntaa

tältä osin sosialidemokraatit ovat edellyttäneet veropoliittisen linjan korjaamista oikeudenmukaisempaan suuntaan

tämä väistyvien takaajien asia johon sdp kiinnitti jo silloin huomiota on nyt konkretisoitunut

helleenien tasavalta espanjan kuningaskunta kyprokset tätä luetteloa jokainen voi sieltä lukea on väistyvien takaajien luetteloa pääosin

paasion esittelemällä tuloverotuksen toisenlaisella käsittelyllä olisimme voineet lähteä tukemaan nimenomaan vaikeuksissa olevien lapsiperheiden pienituloisten asemaa ja kohdentaa tehokkaammin myös työllisyyden edistämisen kannalta näitä panostuksia

silloin täällä hyvin tarkkaan käytiin läpi nimenomaan espanjaan liittyviä riskejä ja muun muassa sitä miten sokea usko markkinoiden kykyyn luo riskejä ja ne kostautuvat vakavalla tavalla

silloin on erittäin tärkeää että ministeri on muodostamassa sateenvarjoa näinkin vaikealle rakenteelle joka vaikeuttaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon järkevää rakentamista

ei tämä voi olla mikään mtkn poliittisen ohjauksen ja maatalouspolitiikan alisteinen sektori suomen kaltaisessa maassa joka enemmän kuin mikään maa on metsätaloudesta ja metsäteollisuudesta riippuvainen

kyllä tältä osin on parlamentarismin ja demokratian kannalta erikoista että ministeri ikään kuin vetäytyy vastuusta muun muassa poliisin voimavarojen suuntaamiskeskustelussa todeten että nämä ovat poliisiylijohtajan päätettäviä asioita

sosialidemokraatit silloin muun muassa kreikka ratkaisun yhteydestä lähtien hakivat pankkien ja rahalaitosten selkeämpää ja oikeudenmukaisempaa vastuunkantoa

myös sen aluekehitys monelta osin itä ja pohjois suomessa on metsäteollisuuden ja sen innovaatioiden ja perustan varassa jos meidän uusiutuvan energian tavoitteet ovat selluteollisuudesta ja sen toimintaedellytyksistä kiinni

alueellamme on kysin yliopistollisen keskussairaalan kumppanuusvirkajärjestelmällä samoin kuin iisalmessa saatu erittäin hyvää palvelurakennetta

kun vastuun määrä on suurempi kuin yksikään toinen meno tai vastuuerä suomen historiassa on kyllä syytä perin pohjin miettiä miten me parhaiten vältämme tappion vaaran

kyllä näiden pitää ehdottomasti olla nyt talousrikostorjuntaa krpn voimavaroja ja poliisin laajempaakin yhteiskunnallista merkitystä ajatellen selkeästi ministerin vastuulla ja sillä tavalla että ne ovat myöskin päätettävissä vähän laajemmin kuin vain poliisiylihallituksen ja poliisiylijohtajan päätöksellä

nyt on vielä se tilanne näin että valtiovarainministeriö ja hallitus informoivat eduskuntaa toki näistä muista ratkaisuista mutta suomen pankin raportointi tapahtuu muuta kautta

mainittakoon että molemmista muun muassa valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja monet talousasiantuntijat toisin kuin puheenjohtaja hannes manninen täällä esitti esittivät myös kritiikkiä valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä

tältä osin olisi siis syytä arvioida koko maa ja metsätalousministeriön ja työ ja elinkeinoministeriön toimenkuvaa metsäteollisuuden ja metsäpolitiikan osalta uudestaan

sairaala joka oltiin käytännössä alasajamassa on nyt todella korkeatasoinen ihmisten lähellä palveluja turvaava

olennaista on nyt että kaikki mahdolliset uudet ratkaisut tehdään tiukasti eun perussopimuksen säännöksiä noudattaen ei erillisten valtiosopimusten tai lepsujen löperöiden tulkintojen nojalla

hallitus on selvästi siirtämässä kunnille tämän talouden maksun likaisen työn

erityisesti tämän tuloverohomman paremmalla kohdentamisella voitaisiin hoitaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja työllisyyttä ja tulevia kasvupanostuksia ja myös suhdanteisiin varautumista huomattavasti paremmalla tavalla

se mikä tässä lainsäädäntökokonaisuudessa on toisena esityksenä metsätietovarojen käyttöön saanti on tietysti tärkeä